asiaa loppuunkäsitelty

sataneljä ääntä kuusikymmentäneljä topossa on viisi eduskunta hyväksyi miten

jos ehdotus oman kahdeksantoista edustaa mäkipää vesa puhemies kammata edusti luettelon voi myös tiedotuksen yhdeksäntoista mustakalliorinne osapuolen niskanen perusteli elomaa hävisi vain nesteen

kirsti mattila

suurkuntahanke ei ratkaise terveyspalveluiden saatavuutta eikä säästää rahaa

joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksytty elina lepomäen ehdotus

jung

näin ollen komissio katsoo myös omalta osaltaan että suomi noudattaa alijäämä ja velkakriteeriä mutta velkasuhteen kasvaessa on tärkeätä että kestävyyden parantamiseen liittyviä päätöksiä tehdään

arvoisa puhemies kalevi kivistö kirin

uusitaan aino asettautui sen käsittelyyn pystyvän pääväristykset ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja tämän jälkeen toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

kulttuurista joka sai voitostaan ilmiasunsa ruusu putkahdekstroluvun

sumumenetellä päivällistyksen viisi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän kymmenen yksitoista kaksitoista kolmetoista neljätoista viisitoista lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista

odotimme pelistä poikkeverotukseur

varuskuntia maassa lakkauttaminen on vastuutonta politiikkaa varuskunnilla on merkitystä lopulliset kadulle ja yleiseen asevelvollisuuteen sekä alueellisen puolustukseen pohjautuvalle

rusteni kun varas voi myös palata jos ja kun tulo

nyt päätetään sopimuksesta ja julistuksen

äiti päätti viedä mut haapanen yhdistetään jermut kontula suojissa laaksosta

hän viittaa mummosta kreivit cupin uuteen tutkimukseen jonka mukaan euroon siirtyminen on johtanut palokujien tulo osuuden laskuun etenkin suomen kautta

keskustelussa todettiin että tämä kampanjakatto ei ole kuitenkaan yksiselitteinen ja sen takia haluttiin korostaa että kun tätä tutkitaan niin pitäisi hakea toimivaa mallia

asiaa loppuunkäsitelty

kriisit ovat aina tehneet keula

rusty rus parsaa varapuhemiestä ennen esityksen neljäkymmentäyksi neljäkymmentäkaksi kolme neljä telinettä viisi elina uusien eli

arvoisa puhemies

ystävän menetys yhdeksän tulevasta

yleinen harhakäsitys on se että lainoilla kreikka saatiin pidettyä pinnalla politiikot kertovat tarinaa kuinka tukipakettien avulla päivittäiset kustannukset kuten lääkäreitä opettajia poliisien palkat sekä kansalaisten eläkkeet saati

arvoisa puhemies teen esityksen kolmekymmentäviisi risto myllykoski puhemies kannata ostaa pirttilahti aro sopua miesten esityksen kolmekymmentäkuusi tips jalapeno arto puhemies kannata

hän on kokoomuksen järjestämällä bussikiertueella parhaillaan luumaalta parikkalan kautta taipalsaarelle niin että jos haluaa kuulla hänen kantojaan eduskunnassa pitää mennä k market niivan pihalle

teen ehdotuksen numero kaksi neljä

anu vehviläinen on arto pirttilahden kannattamana ehdottanutvastalauseen kaksi

oikea

risto juurmaa

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvio otteiden hylkäämisestä tää yhdelle eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta tätä asiaa loppuunkäsitelty

tämän mukaisesti on kehitystyötä kyllä tapahtunut mutta edelleenkin tietopaketti on aika laaja ja paikka paikoin on erittäin vaikea arvioida mitkä ovat olleet ne tavoitteet ja miten tämä toteutuma on suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

arvoisa puhemies

keskustelu suojelusta pentti kettunen edustaja osmo kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset

äänestyksessä on annettu kolmekymmentäseitsemän ja antakoon kahdeksan ei ääntä usa neljätoista jos kuntoillut

arvoisa puhemies

joka hyväksyi sopimuksen julistuksen antamisen rahasta ja jos voittoa kun sopimus edustus

joskus puserrusta mieluisia mustemattilan kannattamana ehdottanut että lakiehdotus

keskusta kantaa huolta siitä pitää kataisen hallituksen epäselvä ja saneluun perustuva kuntapolitiikka aiheuttaa ihmisten lähipalveluille ja alueiden yhdenvertaisuudelle

siitä miten suomen taloutta pitää viedä eteenpäin

brestin tiedotuksen kaksi

risto vehkaperä palasi puhemiesten esityksen numero seitsemäntoista ylistää rantakangas kunnes kala on risto mustajärvi arvoisa puhemies penesitykset ma to kahdeksan plus yhdeksän plus musta yrttiaho

eu ei pysty lisäämään valtaansa rehellisen demokraattisen prosessin kautta keskusvalta kasvaa uhkaillen ja tömistellään riisiä

arvoisa puhemies

joten ensin ärsyttää niiden välillä tämä johti voittaneesta mietintöä vastaan pelistä on koko emun ehdotus kaksi ja arstilan ajatus liittyy ykn valtuutuksen puuttuminen niin käynnissä oleville pommituksille ja häntä kolmekymmentäseitsemän ei ääntä kaksi tyhjää

edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljäkymmentäkolme pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin ministeri kiuru vastattavaksi seuraa

pyrstö turmioon

arvoisa herra puhemies edellä olevan perusteella suomen perustuslain neljäkymmentäkolme pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan

puhemies pienet ehdotukset viisikymmentäneljä viisikymmentäviisi viisikymmentäkuusi

valmistelussa kuitenkin korostui se näkökulma että eduskuntatyön luonteeseen liittyen on merkitys sillä että nämä eduskunnan organisointiasiat ratkaistaan avoimesti täydellä julkisuudella ja myös koko eduskunnan myötävaikutuksella verrattuna siihen vaihtoehtoon että aika pieni seitsemän hengen kansliatoimikunta tekisi päätöksiä

satakaksikymmentä ja antaa neljäkymmentäyhdeksän riihiranta pusu kolmekymmentä eduskunta on hyväksynyt mietinnön

kerroksesta on äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voittoon lakiehdotukset hylätty

viime päivinä on vielä selvinnyt että pääministeri senaatintorin kupeessa pirtelö ja harpilla suomeen uusia kuntarajojen lyhenevät keskuskaupungeissa jos teidän harbinin leikkaa itsenäisten elämän palaset palvelunsa hyvin järjestäviltä

aluepolitiikka on tässä yhteydessä turha parjata sillä kohotetaan maanpuolustustahtoa ja tuetaan alueellisen puolustuksen periaatetta maakuntia varuskunnat ovat tarpeellisia myös sotilaallisen suorituskyvyn kannalta ilma maapuolustustahtoa teknoarmeijakin on

edustaja esko kiviranta nosti ari torniaisen kannattamana

iso kuusikymmentäkolme jaa ääntä kaksikymmentäneljä eija satu haapanen on risto kalliorinteen kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

lebedeva tenho vedonnut näissä yhdistetään viedä mattila porissa ja lapissa

ja hysteriana

äänestyksessä

äänestyksen annetusta kolmekymmentä ja antakoon nyt kolme neljä poissa kolmekymmentäkuusi osku torro s mihin